toinen kysymys

täällä on paljon puhuttu myöskin huoltovarmuusnäkökulmasta maanpuolustuskysymyksistä ja tämäntyyppisistä ja tietysti olen itsekin kysynyt monen yhtiön kohdalla oli se sitten sähköverkkoa tai jotakin muuta perusinfraa mitä tapahtuu kriisiaikana kuka vastaa tästä kriisiaikana kuka huoltaa kriisiolosuhteissa ja muuten

jos näin on tai jos näin tulevaisuudessa tulee olemaan niin silloinhan meillä kotoutumisessa ja puolustusvoimien koulutuksessakin on jotain mennyt pieleen jos joku lähtee kokeilemaan kykyjään aivan väärän asian puolesta

tietysti meillä on aika vahva kriisilainsäädäntö joka sitten tulee peliin kun sellainen tilanne on että jouduttaisiin todella äärimmäiseen tilanteeseen ja katsomaan että meidän infrastruktuuri toimii ja siinä mielessä pitää myöskin katsoa että paitsi tämä omistus niin sitten tämä kriisilainsäädäntö näiltä osin on kunnossa

ehkä siinä mielessä haluaisin sanoa että näen ehkä vähän poikkeavalla tavalla kuin monet puhujat täällä mikä on tällaisen ulkomaisen pääoman merkitys

me olemme niin kuin häviämässä kilpailun muille pohjoismaille ulkomaisten investointien määrässä jos katsomme sitä määrää mikä on suuntautunut ruotsiin tanskaan norjaan ulkomaista rahaa eläkerahastoja ja muuta maailmalta

suomeen ei kovin paljon näitä pääomia tule ja nämä olisivat kyllä tervetulleita

täällä on puhuttu myös näistä päätöksentekomalleista ja solidium kysymys on noussut monella esille millä tavalla solidium on toiminut talvivaara kysymyksessä onko toimittu oikein vai väärin

niin kuin aikaisemmin sanoin niin solidium on tietenkin valtioneuvoston tieten talouspoliittisen ministerivaliokunnan tieten investoinut siinä vaiheessa talvivaaraan kun muilla on jo ollut epäilyksiä eläkesijoittajilla ja muilla tällaisilla siitä millainen investointi tämä tulee olemaan ja nyt näitä seurauksia tässä tulee eri tavalla

tiedän että ministeri vapaavuori näillä voisi sanoa kriittisillä hetkillä myöskin tekee parhaansa jotta yhtiön toimintaa voidaan jatkaa mistä monet täällä kantoivat huolta

kaikkia näitä itellassa mietitään näitä millä tavalla saataisiin tehokkaaksi tämä ja myös näitä erilaisia osa aikaisia sopimuksia joista täällä aikaisemminkin kysyttiin hyvin pienellä rahalla tehtäviä työsopimuksia millä tavalla vaikka sitten niiden jotka ovat vain varhaisjakelussa mukana etu voitaisiin turvata

vastaan niihin mielelläni tässä jatkossa

on erittäin tärkeätä että tätä debattia käydään omistajaohjauksen ja eduskunnan välillä koska niin kuin alussa sanoin tämä jatkuvuus ylihallituskadulta jatkuu suomesta on oksa

kiitoksia ministeri haavisto pitää lohdutuksena voi sanoa että harva olen kuullut että ministeriö ja yli hallituskauden ulottuva jatkuvuus omistajaohjauksessa on erittäin tärkeää

keskeneräiseksihän nimenomaan jäi taxellin ryhmässäkin se millä tavalla valtioneuvoston ja presidentin ristiriitatilanteissa sitten eduskunta tulee ratkaisijaksi ja siihen on nyt löytynyt tämä selonteon muoto

tietysti kiinnostavaa poliittista historiaa kirjoitetaan silloin kun käy niin että eduskunta asettuu presidentin puolelle valtioneuvostoa vastaan mikä olisi tietynlainen epäluottamuslause valtioneuvostolle

täällä salin vasemmalla laidalla kovasti korostettiin että mitään ongelmaa ei koskaan ole ollutkaan ja tuli vaan mieleen että kannattaisi varmaan kysyä ainakin ex ulkoministereiltä tuomiojalta ja kanervalta ja muilta millainen sirkus näiden lautasasioiden ympärillä käytiin

tietysti tilanne oli sellainen jossa kukaan osapuoli ei voinut oikein julkisesti ruveta pillittämään siitä mikä on käytännön tilanne mutta ei se suomelle kunniaksi ollut kun ei ollut aivan selvää kuka minäkin hetkenä suomea edustaa salissa ja millä valtuuksilla ja kuka antaa neuvotteluohjeet

eu tuli kyllä meidän apuumme lissabonin sopimuksen kautta tässä myöskin ratkaisemaan sen että se on selkeästi pääministeri joka edustaa mutta hyvä että tämä suomalainen musical chairs saatiin loppumaan

tämä ei millään tavalla syö sitä mahdollisuutta etteikö presidenttiä ennen näitä kokouksia voida konsultoida niin kuin tässä esityksessäkin on todettu ja keskustelussa todettu että tp utva on sitä varten että myöskin keskeiset eu asiat sitä kautta tulevat käsittelyyn ja presidentin kanta kuulluksi

itse kuulun niihin jotka tervehtivät tällaisen muodon tuloa ja olisin tässä yhteydessä halunnut myöskin kiittää eduskunnan pääsihteerin panosta lausunnonantajana taxellin työryhmässä

oli paljon epäilevää suhtautumista ja on aika hieno hetki olla käsittelemässä sellaista kansalaisaloitetta jonka puolesta on kampanjoitu joka on saanut paljon kansalaisten tukea selvästi kansalaisten enemmistön tuen ja joka näyttäisi olevan menossa läpi huomisessa äänestyksessä

voi sanoa että kun perustuslakijuristit ovat asialla niin monenlaisia esteitä ja mutkia löytyy sille miksi kansalaiset eivät voisi tehdä suoria kansalaisaloitteita jotka tarpeen vaatiessa tulevat sitten eduskunnan käsittelyyn

mutta mielestäni myöskin eduskunnan pääsihteeri omalla lausunnollaan vaikutti siihen suuntaan että tällainen mahdollisuus avautui eikä hän nähnyt omassa lausunnossaan mitään suuria ongelmia siinä että uusia asioita voidaan eduskunnan käsittelyyn tätäkin kautta tuoda

mielestäni tämä avaa uuden vaikutusmahdollisuuden ja todennäköisesti sellaisia asioita jotka ovat politiikan kentällä uusia joita ehkä puolueet eivät ole vielä huomanneet ottaa esille tai joista puolueilla vallitsee sisäisestikin erilaisia käsityksiä voidaan tuoda politiikan asialistalle tätä kautta

sotilaallisen kriisinhallinnan osalta kolmen lukon periaate se että sekä valtioneuvoston presidentin että eduskunnan pitää antaa suomalaisille kriisinhallintaoperaatioille vihreää valoa tässä esityksessä säilyy ja mielestäni tämä on hyvä esimerkki selkeä esimerkki siitä konsensuksesta jota tarvitaan silloin kun ehkä kaikkein vaativimpiin kansainvälisiin tehtäviin suomalaisia miehiä ja naisia lähetetään

kuten tuossa aikaisemmin mainitsin tunnen monia ihmisiä jotka ovat valinneet suomessa yksinäisyyden sen vuoksi että on aika vaivalloista elää samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa parisuhteessa käydä työpaikkajuhlissa tai mennä perhejuhliin tai osallistua sukujuhliin tai viettää joulua yhdessä kun kaikki kysyvät että mikäs tämä nyt oikein on ja mistäs tässä on kysymys ja ikään kuin uudestaan ja uudestaan ihmiset joutuvat perustelemaan omia valintojaan ja myöskin omaa seksuaalisuuttaan ja omaa seksuaalista suuntautumistaan

uskon että kenellekään ei ole hyvä tällainen yksinäisyyden valinta jos on mahdollista pariutua ja löytää perhe ja elää tasapainoista perhe elämää ja se mitä lainsäätäjät voivat tällaisen tueksi tehdä minusta meidän kannattaa tehdä

sitten arvoisa puhemies aivan viimeisenä asiana olisin vielä kun täällä on puhuttu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistyöstä ulko ja turvallisuuspolitiikan asioissa kiinnittänyt huomiota asiaan jota ei ole tässä keskustelussa mielestäni mainittu tähän asti

uskon että se kokonaissaldo suomessa kallistuu sinne onnellisemman suomen puolelle kun kaikki voivat omia unelmiaan toteuttaa ja omaa perhe elämäänsä tällä tavalla elää

se on kysymys siitä että ei vain pääministerin ulkopoliittinen toimintasektori joka on valtavasti laajentunut eu jäsenyyden myötä mutta myös yksittäisten ministereiden ulkopoliittinen toimintasektori on laajentunut

eli en usko että tämä on keneltäkään pois kun huomenna toivottavasti päätämme tämän kansalaisaloitteen puolesta ja tarjoamme erilaisille ihmisille mahdollisuuden suomessa toteuttaa unelmiaan

muistan omalta kohdaltani esimerkiksi ympäristöministerin roolin siinä vaiheessa kun kioton ilmastoneuvottelut alkoivat miten tavattoman monia ulkopolitiikkaan kansainväliseen talouspolitiikkaan liittyviä asioita sellaisissakin prosesseissa kuin ilmastoprosessi voi olla

silloin on tärkeää että kaikkien niiden valtioneuvoston jäsenten joiden toimintasektoriin ulko ja turvallisuuspolitiikan asiat jollain tavalla kuuluvat mahdollisuudet osallistua tähän valtioneuvoston työhön tarvittaessa tp utva työhön taataan

arvoisa puhemies

ilmeisesti piditte päänne matalana kuten presidentti kehotti

itse olen pannut merkille sen ilmiön että samaan aikaan kun puhutaan tehtävien siirtämisestä siviilipuolelle minusta näyttää jotenkin siltä että ykn linja ja isaf operaation linja eivät aina ole aivan synkronissa

nyt on nähty ilmoitus siitä että ykn operaatioiden johtaja kai eide on ilmoittanut erostaan siellä ja ilmeisesti sotilaspuolella yhdysvalloissa on uusia suunnitelmia

minusta on hirveän tärkeää kun puhutaan siitä että lisättäisiin siviilikomponenttia afganistanissa että saataisiin yksi suunnitelma jota kansainvälinen yhteisö toteuttaa niin että se toivottavasti on yk johtoinen suunnitelma jossa niin kuin täällä sanotaan maan omaa hallintoa tuetaan ja sitten tuetaan sekä siviilipuolella että näillä kriisinhallinnan tarpeilla

mutta tästä hallitusohjelmasta muutamia reunamerkintöjä

ensinnäkin vaikka täällä onkin keskusteltu siitä onko elvytetty väärin vai oikein niin minusta on tärkeintä että on elvytetty ja on siinä mielessä noudatettu tällaista keynesiläistä talouspolitiikkaa että laman aikana on pyritty sitten kotimaisen kysynnän kasvua lisäämällä pitämään kuitenkin työllisyyttä yllä ja kyllä tässä voi sanoa että hallitus on kohtuullisesti onnistunut ja linja on ollut oikea

se asia johon aika vähän kiinnitettiin huomiota aamupäivän keskustelussa oli korkotason merkitys tavalliselle kuluttajalle jolle tietysti alhaisilla asuntolainan koroilla on jäänyt enemmän käytettäväksi muuhun elämään ja myöskin valtiolle

toivoa sopii että tämä alhainen korkotaso jatkuu ja on mahdollista elää tämän alhaisen korkotason kautta vielä niin kauan kuin olemme tässä talouskurimuksessa

imf ja euroopan unioni valvovat kreikan hallituksen toimia tässä ja mielestäni täällä oli paljon ihmisiä jotka olivat hyvin skeptisiä sen suhteen kannattaako kreikan ongelmiin puuttua ovatko kreikan ongelmat meidän ongelmiamme

ensin ehkä tällainen kannustus pitkäjänteisyyteen

itse olen tyytyväinen siihen että euroopan unioni tässä toimi ryhdikkäästi ja on auttanut kreikkaa talousongelmiensa selvittämisessä ja kyllä tämä meitäkin auttaa että kreikka on menossa nyt oikeaan suuntaan

välillähän kioton sopimusta pidettiin jo kuolleena kunnes se yhtäkkiä nousi haudasta ja sen pohjalle rakentui sitten tämä nyt meneillään oleva prosessi

esimerkiksi se tosiasia että espanja on päättänyt julkistaa pankkien stressitestit on hyvä asia koska se lisää luottamusta myös niihin muihin talouksiin joiden yllä on leijunut jonkinlainen epäilyksen varjo

arvoisa puhemies

kyllähän aina välillä väläytetään erilaisia rankaisutulleja tai ympäristötulleja joita voidaan sitten ottaa ääritapauksissa käyttöön mutta tämä ei toivottavasti ole se tapa jolla päästään näihin ilmastomyönteisiin ratkaisuihin

olen samaa mieltä siitä että se on ehkä yhteiskunnan yksi suurimpia ongelmia niiden nuorten osalta jotka uhkaavat pysyvästi syrjäytyä opiskelu ja työelämästä

kun katsoo nuorisotyöttömyyden alueellisia eroja niin tulee tietenkin mieleen pitäisikö vielä enemmän suosia nuorten liikkuvuutta että he lähtisivät työ ja opiskelumahdollisuuksien perään myöskin kotipaikkakunniltaan eikä syntyisi sellaista kulttuuria että jäädään pussinperälle odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan koska kaikilla paikkakunnilla se ei välttämättä niin kovin suuria asioita tuo tullessaan

voisin tässä mainita että esimerkiksi pohjois afrikan alueella darfurissa on ihan selvää että aavikoituminen ja aavikoituneiden alueiden lisääntyminen ovat aiheuttaneet tilanteita joissa heimot ja ihmiset lähtevät liikkeelle ja tunkeutuvat alueille joilla eivät ennen ole asuneet

taikka tilanteet afganistanissa jossa metsien laittomat hakkuut ovat tuottaneet uutta aavikoitumista ja hiekka on vallannut kylät ja ihmiset joutuvat lähtemään uusille alueille

ukkola nosti esille sen että ulkopolitiikkaa on käsitelty kovin vähän tässä kiviniemen hallituksen ohjelmassa ja itse kiinnitin samaan asiaan huomiota että olisi voinut jotakin sanoa niistä haasteista jotka tässä ovat edessä

yksi asia josta ei ole paljon tässä keskustelussa puhuttu ovat tuotannolliset investoinnit suomeen ja se mitä siinä voidaan tehdä vaikka sitten valtionyhtiöiden puolelta tai valtion osittain omistamien yhtiöiden puolelta

olin itse hyvin tyytyväinen siihen linjaukseen jota ulkoministeri stubb teki esimerkiksi suomen roolissa rauhanvälitystoiminnassa ja niissä voimavaroissa joita se tarvitsisi

minulle on tullut enemmän ja enemmän sellainen ajatus että ellemme me pidä huolta itse investoinneista suomeen niin ei niistä kukaan muukaan pidä huolta ja peräänkuuluttaisin tässä kyllä jatkuvaa valtion aktiivista roolia

ymmärrän hyvin kehitysmaiden vaatimuksen siitä että rahoitusmekanismit ja rahoitusinstituutiot olisivat sellaisia joissa kehitysmailla olisi enemmän sananvaltaa kuin nykyisissä esimerkiksi maailmanpankissa tai alueellisissa kehitysrahoituslaitoksissa

jos katsomme gasumin verkon kehitystä connectoria viroon tai lng terminaaleja rannikolle tai muita tällaisia niin näissä on kuitenkin ollut valtion osittain omistama yhtiö liikkeellä

mutta olen kyllä aavistuksen verran huolissani seurannut sitä että jos hyvin paljon varoja nyt suunnataan ja toivottavasti suunnataan nopeasti ilmastorahoitukseen myöskin varojen hallinnan täytyy olla tehokasta ja ammattimaista

samaten tämä merikaapeli investointi jota suunnitellaan ja mahdollisesti merikaapelin jatkaminen sitten tuolta aasian suuntaan on sellaisia jossa valtion pitää kuitenkin ottaa tätä johtajuusroolia

maat jotka eivät tue omia romaneitaan ei koulutuksessa ei opiskelussa ei asumisessa ja syrjivät vähemmistöjä ovat ehkä tyytyväisiä siitä että vähemmistöt lähtevät kerjuulle muihin euroopan unionin maihin

voitaisiin puhua minusta sinivalkoisesta pääomasta ja kun ennen laulettiin kahdestakymmenestä perheestä niin nyt voi hyvin kysyä missä ne ovat ne kaksikymmentä perhettä kun niitä tarvittaisiin ketkä tekisivät nimenomaan suomeen investointeja

siinä mielessä toivon että hallitukselta tulisi tästä vahva viesti myöskin brysselin suuntaan ja tähän vaikutettaisiin

pitäisi laskea suoraan kuinka monta hiilidioksiditonnia saadaan vähennettyä milläkin rahoituserällä ja ajatella tätä tehokkuutta tältä kannalta

olen tyytyväinen kun myöskin sosialidemokraattien puolelta nostettiin esiin nämä pääkaupunkiseudun aluehallintomallit ja hallintokysymykset

onhan se aivan sietämätöntä että meillä on tällainen metropolialue jolla kaavoituskysymykset asumiseen liittyvät kysymykset liikenteeseen liittyvät kysymykset työpaikkoihin liittyvät kysymykset ovat sillä tavalla hajautettuja eri kuntien päätöksenteossa että yhtä säveltä ei saada tällä alueella soimaan

sitten vain kommentti tähän keskusteluun jota käytiin siitä mitä mahdollisuuksia suomella on pärjätä ikään kuin tässä ilmastoteknologisessa tai ympäristöteknologisessa kilpailussa

olen seurannut saksalaista keskustelua jonkin verran saksan kestävän kehityksen toimikunnan näkökulmasta ja siellä ajatellaan suoraan näin että kyllä tässä ilmastopuolellakin on voittajia ja häviäjiä

kun uusi pääministeri kiviniemi vielä täällä vastasi omasta puolestaan että myös keskusta on valmis tätä hallintomallia katsomaan niin olisin vihreänä hyvin hyvin tyytyväinen jos tämä saataisiin nopeasti eteenpäin

ne jotka kyllin nopeasti nappaavat tilaisuudet näkevät minne teknologia on menossa pystyvät tarjoamaan sitä kehitysmaille ja kehittyneille maille ovat niitä voittajia tässä

mielestäni tätä ikään kuin optimistista ilmapiiriä myöskin suomessa tarvittaisiin että mietittäisiin mitä me oikeasti osaamme tällä sektorilla miten me voimme vähän ikään kuin aggressiivisestikin lähteä liikkeelle omalla osaamisellamme ja teknologiallamme tarjoamaan sitä maailmalle

olen seurannut jossain kansainvälistä keskustelua tällaisesta geoengineering ajattelusta että jos me emme kerran pysty pysäyttämään tätä ilmastonmuutosta niin aletaan sitten keinotekoisesti luoda uudenlaista ilmastoa ja uudenlaista säätä

niitäkin näyttää aina silloin tällöin tulevan mietitään mitä kaikkea insinöörit sitten osaavat kun he alkavat muuttaa keinotekoisesti maapallon säätä

arvoisa puhemies

on hyvä että nyt käsillä oleva valtioneuvoston selonteko yhdistää kotimaiset ihmisoikeudet ja ihmisoikeuksien roolin suomen ulkopolitiikassa

ne ovat ihmisoikeudet kauppapolitiikassa ja työelämän kansainväliset oikeudet

kaikki tiedämme että lasten pitäisi olla koulussa ei tehtaissa tai pimeissä verstaissa missä vielä lapsia käytetään osin ihan pakkotyön tai orjatyön olosuhteissa

on hyvä että kuluttajat myöskin teollisuusmaissa ovat tulleet tietoisemmiksi tällaisesta lapsityövoiman väärinkäytöstä ja osaavat valita yhä tarkemmin tuotteita myöskin tämän pohjalta

laajemminkin työntekijöiden oikeuksiin tulisi kiinnittää huomiota

se on myöskin suomalaisen työntekijän etu että maailmalla tehdään samanlaisissa olosuhteissa ja samanlaisilla työntekijöiden oikeuksilla töitä

ottaisin yhden näkökulman johon itse olen törmännyt kun olen puhunut ympäristöaktiivien ja luonnonsuojelijoiden kanssa eri puolilla maailmaa

monet kokevat että edelleen se suurin ympäristöongelma heidän maassaan saattaa olla sananvapauden ja ilmaisuvapauden puute ympäristöön liittyvissä kysymyksissä

ympäristö pilaantuu maailmassa myöskin sen takia että tästä asiasta ei kaikissa maissa voi käydä avointa keskustelua tai keskustelun aloittajat löytävät itsensä poliisin kourista tai tyrmästä

pen klubin edustajat kävivätkin ulkoasiainvaliokunnassa puhumassa myös toimittajien ja kirjailijoiden oikeuksista maailmalla ja tämä on myöskin asia johon tänään on jo keskustelussa viitattu

suomen olisi jo korkea aika liittyä tähän sopimukseen ja korostaa myöskin sitä että me teemme oman osuutemme alkuperäiskansojen suojelussa

minusta on kannatettava se linja jonka ministeri stubb toi täällä esiin että eussa luotaisiin koko eu aluetta koskeva romanistrategia

on myös tärkeää se työ jota euroopan neuvosto tekee koska osa euroopan neuvoston jäsenmaista ei ole eun jäsenmaita ja myöskin euroopan neuvoston muissa jäsenmaissa on romaniongelmia

mutta myöskin kotimaassa nyt kun romanipoliittinen ohjelma on hallituksessa valmisteilla on tärkeää että se asia viedään loppuun ja myöskin romanikysymysten hoitoon kotimaassa paremmin resursoidaan esimerkkinä vaikka se että kaikkien kuntien yhdenvertaisuusohjelmissa ei vielä ole romanikysymyksiin puututtu

tämäkin selonteko puhuu aika paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta välillä teksti muuttuu parisuhdeväkivallaksi sitten se muuttuu lähisuhdeväkivallaksi

mielestäni olisi tärkeää että puhuttaisiin nimenomaan lähisuhdeväkivallan teemasta koska tilanteet perheissä ovat hyvin monenlaisia niin kuin täällä on todettu

se ei ole aina se stereotypia että mies lyö ja nainen kärsii vaan on suomalaisia perheitä joissa väkivaltaa on myös muiden perheenjäsenten välillä sukupuolesta riippumatta ja olisi tärkeää että näihin kaikkiin asioihin puututtaisiin samalla vakavuudella

edustan vihreitä tuossa paljon puhutussa tarastin työryhmässä ja olen koettanut kuunnella tarkalla korvalla keskustelua ja ajatuksia mitä täällä on tullut

lapintie purkivat pahaa oloaan myöskin vihreisiin mutta en kyllä saanut oikein kiinni missä se pihvi näissä puheenvuoroissa oli mitä toimenpidettä kritisoitiin tai mitä kantaa kritisoitiin